jos me ajattelemme turpeen kokonaiskaarta miten se vaikuttaa lähiympäristöön mitkä ovat sen vaikutukset vesistöihin puhumattakaan siitä mitä sen poltosta pääsee ilmakehään niin yhtään uutta lupaa turvesoiden nostolle ei pidä missään nimessä antaa

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

itse asiassa minä olen nähnyt monta semmoista projektia jossa asukkaat itse suunnittelemalla yhdistämällä voimansa tekemällä yhden yhteisen saunan sen sijaan että jokaisella on oma ovat saaneet neliöhintoja alas

siinä on myös meille hieno mahdollisuus

kaikki hyvä ja tuloksellinen kehitysyhteistyö on pitkäjänteistä toimintaa ja tämän tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden hallitus nyt vaarantaa näillä massiivisilla leikkauksilla ja rahoituksen ehtojen muutoksilla

tietty määrä tuettua ara tuotantoa tietty määrä välimallia tietty määrä kovaarahaa

miten te näette demon roolin tulevaisuudessa koska demo on käsittääkseni ainoa toimija joka tähtää nimenomaan demokratiakehityksen ja demokratian edistämiseen

arvoisa puhemies

nyt te luotte mallin missä kun me rakennamme uuden alueen se mitä me olemme suunnitelleet segregaation torjunnan näkökulmasta välimalliksi kymmenessä vuodessa valuu kovanrahan tuotantoon hintojenkin suhteen

edelliselle puhujalle voisin sanoa että olisinko ollut leipäjonossa viimeksi pari viikkoa sitten täällä helsingissä ja minulla ei ole mitään ongelmaa siellä puhua siitä että meidän pitää edelleen tehdä kehitysyhteistyötä

edustaja östmanille minun on pakko lainata nyt tätä valiokunnan ansiokasta mietintöä

eli näitten kuvien kaltaisia tapahtumia on myös valiokunnan selvitysten mukaan oikeasti olemassa

jos perussuomalaiset oikeasti kantavat huolta siitä että kehitysyhteistyövaroja tarvitaan enemmän tai pakolaisvirrat suurenevat silloin teidän pitää ottaa ilmastonmuutos vakavasti

mutta se mikä tässä on kaikkein tärkeintä mistä jokaisen meidän tässä salissa pitää kantaa huolta on työllisyys

sen takia olisi arvokkainta ja hedelmällisintä että me nyt yhdessä keskittyisimme miettimään sitä miten pitkä on riittävä siirtymäaika mimmoisia tukitoimenpiteitä pitää olla mimmoisia luopumisjärjestelmiä me voimme luoda niin että keneltäkään ei lähde työpaikka alta vaan kaikki turkistarhaajat ja turkisalan kautta työllistyvät voivat työllistyä toisen elinkeinon kautta

meillä on maalämpöä meillä on vettä meillä on sähköä meillä on muunlaisia vaihtoehtoja millä toimia

minä olen yksittäisten kotitalouksien kohdalla nähnyt monta kertaa sen miten me voimme esimerkiksi öljylämmityksen vaihtaa maalämpöön ja puhutaan muutamasta vuodesta kun tämä investointi on maksanut itsellensä takaisin ja sen jälkeen tuottaa kotitaloudelle energiaa vielä halvempaan hintaan puhumattakaan siitä että se on tosi paljon ympäristöystävällisempää

itse asiassa aloitteen tekijät ovat toivoneet että tästä aloitteesta voitaisiin ottaa yksittäisiä kohtia jotka nähtäisiin kehittämisen tai eteenpäinviemisen arvoisina vaikka koko aloitetta ei voisi kannattaa

näinhän meillä kaikilla on tässä istunnossa mahdollisuus kuka tahansa kansanedustaja voi tehdä vastaesityksen ja nostaa juuri ne kohdat joita pitää tärkeinä

kyllä me olemme käsitelleet tämän hyvin kattavasti kyllä mutta te edustaja heinonen olette varajäsen sivistysvaliokunnassa ja tulette kritisoimaan meitä siitä mitä me sivistysvaliokunnassa teimme

arvoisa ministeri tiilikainen tässä edustaja heinonen mainitsi nytten erittäin tärkeän asian eli siis tämän ara tuotannon

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

puheet siitä että vasemmistoliitto ei ole moksiskaan arhinmäen puolueen nimi on muuten vasemmistoliitto se että me emme olisi moksiskaan köyhistä ja leipäjonojen kasvusta ei pidä paikkaansa me emme vain näe minkä takia köyhät ja kärsivät pitää asettaa vastakkain

emme me vastusta sitä että asuntorakentamista tulee lisää se on erittäin positiivista mutta tämä ei vastaa siihen mitä tämän lain perusteluissa lukee että tämä vastaisi kohtuuhintaisten asuntojen tarpeeseen

kyllä suomi pystyy tasapainoisesti toimimaan monilla eri aloilla ilman että näin suoraan sanottuna populistisesti ja yksinkertaistavasti laitetaan köyhiä kärsiviä ihmisiä vastakkain

on muistettava että meillä on paljon kotitalouksia jotka elävät niin niukalla että yksi yllättävä lasku voi kaataa koko henkilökohtaisen talouden ja on turvauduttava pikavippiin mihin ei oikeasti ole varaa

arvoisa puhemies

ainakaan te ette kantaneet vastuuta ja menneet hallitukseen historiallisen vaalivoiton jälkeen vaan tyydyitte räksyttämään oppositiosta ilman että tulitte mukaan vaikeina aikoina tekemään oikeasti vaativia päätöksiä jotka oikeasti voivat auttaa niitä kansalaisia

tässä demaritoveri toi erittäin hyvin esiin sen ratkaisun joka pikavippien sijaan olisi meillä tarjolla minkä takia minun mielestäni voidaan edetä työryhmää nopeammalla aikataululla nimittäin kuntien tarjoama sosiaalinen luototus jossa autettaisiin ihmisiä hoitamaan omat velvollisuutensa ja ongelmansa ja autettaisiin heitä pääsemään ongelman yli

rajaesteissä kuten kaikissa asioissa ennaltaehkäisy on paljon järkevämpää kuin korjata jo luotuja ongelmia

tulee varmasti yhteiskunnalle pidemmän päälle halvemmaksi auttaa ihmisiä selviämään ongelmistansa ja velvoitteistansa kuin antaa heidän mennä kierteeseen joka pahimmillaan johtaa nuorilla luottotietojen menettämiseen ja varmaan vaikuttaa myös osaltaan negatiivisesti syrjäytymiskierteeseen

rajaestefoorumi on kuitenkin neuvoa antava elin ja koska pohjoismainen yhteistyö kokonaisuudessaan on ennen kaikkea poliittisen tahdon varassa vaatii asioiden edistyminen yhteistä poliittista tahtotilaa meiltä kaikilta

se tavoite siitä että suomi olisi arktisen alueen kestävän kehityksen edelläkävijä on erittäin kannatettava mutta silloin on pakko esittää kysymys viekö tämä strategia meitä kohti sitä onko se riittävä

minä toivon että edustajat kollegat näkevät tämän työn tärkeyden ja hyödyn suomalaisille niin ihmisille kuin yrityksille ja että poliittista tahtoa näihin kysymyksiin löytyy

juuri siitä syystä että pohjoismaiden neuvostossa ei ole päätösvaltaa vaan se antaa suosituksia kannatan edustaja sasin ajatusta siitä että lakiesitys jonka me saamme eteemme sisältäisi jonkunlaisen analyysin siitä mikä on niitten vaikutus rajaesteiden syntymisen ehkäisyyn

rouva puhemies

sen takia minua ihmetyttävät helsinkiläisenä päätöksentekijänä nämä asumiseen rakentamiseen ja pääkaupunkiseudun ja kaikkien kasvukeskuksien suurimpaan ongelmaan elikkä asumisen korkeaan hintaan liittyvät hankkeet

mutta me emme voi katsoa tätä arktista kehitystä vain lyhytnäköisesti välittömän taloudellisen hyödyn kautta vaan meidän on tunnistettava ympäristöriskit ja kunnioitettava arktisen alueen alkuperäiskansojen oikeuksia kun suunnittelemme tulevaa

arvoisa rouva puhemies

kysynkin pääministeriltä

ministeri perusteli tätä esitystä sillä että tämä on direktiivin mukainen

uskon että myös näille nuorille mahdollisuus hakeutua harjoitteluun tai muuhun työmarkkinatoimenpiteeseen toiseen pohjoismaahan toisi aivan uudenlaisia mahdollisuuksia

tämän direktiivin tavoite on perheenyhdistämisen edistäminen

kielikeskusteluun on myös muistutettava se että ruotsin kielen taito on olennainen mahdollisuus hyötyä täysimääräisesti pohjoismaiden yhteistyön tuomista mahdollisuuksista

arvoisa puhemies

miten ministeri orpo perhe joka on maassa joka käy sotaa tai jossa on romahtanut valtio kolmen kuukauden määräajan sisällä pääsee suomen edustustoon joka yleensä sijaitsee toisessa maassa pitkän ja vaarallisen matkan päässä vaatii asiakirjoja passia joita ihmisillä jotka ovat sodan runtelemissa romahtaneissa valtioissa harvoin on

niin netissä levitettävistä kuin ylen kanavilla levitettävistä ohjelmista on ratkaisematta vielä monia tekijänoikeuskysymyksiä aivan niin kuin thors viittasi ja uusi tekniikka ja uusi media luovat meille aivan uudet haasteet tekijänoikeuksien suhteen

niin minä kuin edustaja lapintie kuulumme lailliseen puolueeseen nimeltä vasemmistoliitto ja meidän keinomme ovat parlamentaarisia kaikkien suomen lakien mukaisia

arvoisa puhemies

chisu gatessakin tekijänoikeusjärjestöt ja asianomaiset pääsivät asiasta sopimukseen ja kokivat sen molemmat loppujen lopuksi aivan oikeaksi

tämä on uraauurtavaa ja erittäin hyvä avaus ja toivottavasti tuo konkretiaa koska se on se mitä me tarvitsemme

arvoisa herra puhemies